kerron ihan näin tämmöisenä pienenä yksityiskohtana että esimerkiksi pirkanmaalla koetaan erittäin suurena puutteena se että yleisradio ei ole tapsan tahdeilla eikä myöskään sata häme soi tapahtumassa joissa yleisradio kuitenkin pystyy yhden viikonlopun aikana saamaan valtavan määrän ohjelmatunteja joita voi sitten lähettää pitkän aikaa pitkin talvea

suomi voisi tässä olla tiennäyttäjä ja tehdä hyviä arktisiin olosuhteisiin sopivia jäänmurtaja aluksia

mitenkä saadaan työvoimaa siellä olemaan miten siellä saadaan infra kulkemaan liikenne jos kaikki keskitetään tänne suuriin keskuksiin

toki sitä voitaisiin täydentää esimerkiksi kulttuuri ihmisillä miksei jopa joillakin yrityspuolen ihmisillä mutta ei niin että siellä kilpailijat olisivat sanelemassa yleisradion tehtäviä

uskon että kun napa alueella entistä enemmän tapahtuu toimintaa sekä energian ja muun liikenteen suhteen niin suomalaiset voisivat tässä sitten toimia esimerkillisesti ja tuoda meille myös teollisuutta tämän osalta

kiistanalainen sähköisen viestinnän tietosuojalaki on todella saanut valtavat mittasuhteet julkisuudessa ja asiaan on suhtauduttu myös hyvin tunteenomaisesti

nimenomaan kun hallitus leikkaa kuntien rahoitusta myös ammattikoulupaikkoja ja jopa lukioiden paikkoja miten me saamme turvattua sen että se työvoima on siellä olemassa että tämä hajautettu nimenomaan hajautettu talouden nousu saadaan

en näe sitä mikä sen rooli tässä on kun hallintoneuvosto pystyy kuitenkin aika pitkälle ne asiat käsittelemään ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ja näin edelleen

todellakin kaupallisella medialla on hyvin vahvaa tutkimusta muun muassa sanoma oyj panostaa todella voimakkaasti tutkimukseensa ja vetoavat myös volyymeihin se kävi ilmi tuolla asiantuntijakuulemisessa hyvin vahvasti

kaiken kaikkiaan tämä yhteistyösopimus on hyvä asia

mutta sen verran täytyy kuitenkin kiittää ministeriä niistä elvytystoimista mitä on muuten hoidettu ja tuo pohjanmaan rata saadaan eteenpäin

mikään läpihuutojuttu tämä asia ei todellakaan ole varsinkaan vanhalle journalistille

mutta joka tapauksessa en kyllä kannata näitä bbcn tyyppisiä säätiöitä mitään trust organisaatiota kyllä hallintoneuvostoa voidaan ehkä täydentämällä ajanmukaistaa

jos ei tähän lakiesitykseen ole riittävästi tutustunut tämän huolen tosiaan ymmärrän mutta maailma ei todellakaan ole viaton tällä hetkellä yritysvakoilua tapahtuu todella paljon

ja niin kuin sanottu niin hetken turbulenssien takia ei pidä nyt tätä pääasiaa unohtaa elikkä julkisen palvelun tehtävää suorittavaa yleisradiota

on helppoa tietysti lähettää radio ohjelmia jos siellä tiskijukka puhuu ja mainoksia lähetetään tai jotain big brother tyyppistä ohjelmaa lähetetään

ja sähköpostiviestien sisältö on edelleen tälläkin lailla suojattu vain teletunnistetietoja voi työnantaja tai yhteisö tietyin edellytyksin valvoa erittäin tiukoin rajauksin jotka käyvät tästä lakiesityksestä ilmi

olen ymmärtänyt että myös valtiovarainministeriön taholla olisi positiivisempaa asennetta siihen että uusia budjetin ulkopuolisia rahoitusmuotoja voitaisiin tutkia tieinfran rahoitukseen

mutta kysyisin myös näistä teemahankkeista joilla nimenomaan ohituskaistoja ja keskikaiteita tehdään kun ovat nyt kovin pieniä ne määrärahat

siksi olisi tärkeää että yleisradiolla olisi myös tutkimusta joko ulkopuolelta tilattuna tai sitten minun mielestäni on mahdollisuus myös tästä yleisradion rahoituksesta järjestää sitä tutkimusmahdollisuutta jolloin yleisradio pystyy myös perustelemaan ja seuraamaan tätä jatkuvuutta ja ohjelmatarjontaa ja perustelemaan miksi tiettyjen ohjelmien tekeminen todella maksaa niin paljon ja miksi kuitenkin se on tärkeää yleisön kannalta

valiokunnan asiantuntija sakn edustaja päälakimies timo koskisen kanta oli se että sakn näkemyksen mukaan työntekijöiden asema tietosuojan suhteen selkiytyy tällä lakimuutoksella

tietenkin on selvää että tämän pitää olla kustannusneutraali autoilijan kannalta niin että kustannukset eivät nouse kun työtäkin pitää ottaa kauempaa vastaan

sitten se niin kuin edustaja laukkanen sanoi että investointeja tulee myös maakuntien välisiin tiehankkeisiin mainittakoon nyt vaikka kolmostie

toiseksi perustuslakivaliokunta on auktoriteetillaan lakiesityksen yksimielisesti hyväksynyt täällä on niitä näkökulmia myös tuotu esille en ala niitä enempää toistamaan mitä ed

aineistojen maksuttomuuden näistä arkistoista hyväksyn totta kai se on hieno asia että päästään tähän yleisradion valtavaan kansakunnan salattuun muistiin käsiksi mutta muistutan kuitenkin sen että tekijäoikeudet täytyy tietysti sitten myös huomioida

allekirjoitan sen mitä hän sanoi ja meillä on ollut tässä itse asiassa toisin kuin muun muassa liikenneselonteossa varsin yksimielinen näkökulma

arvoisa puhemies

yksi asia jonka vielä haluan tuoda esille on tämä ennakkoarviointi joka voidaan siis tehdä yleisradio oyn tai sellaisen henkilön pyynnöstä jonka etua asia koskee

legendaarinen epes music shop lopetti tampereella levyjä ei myydä enää

valiokunnan saaman selvityksen perusteella esityksen tarkoituksena on se että hallintoneuvosto päättää siitä käynnistetäänkö tämä ennakkoarviointi tehdyn pyynnön perusteella

kyllä tämä kansalaisaloite ensinnäkin tekisi sen että piraattitiedostojen lataaminen muuttuisi lailliseksi laista poistettaisiin kielto tehdä kopioita laittomasta lähteestä

minusta on ihan hyvä että hallintoneuvosto voi sitten tosiaan harkita sitä lähteekö tämän ennakkoarvioinnin tekemään jos aloitettava tv tai radio ohjelma tai muu toiminta nettitoiminta jollain tavalla muodostaa merkittävän uhan esimerkiksi koko median kentässä muille kilpailijoille

esitys toisi ansiotarkoituksen piratismirikoksen tunnusmerkistöön ja nykyisin kuitenkin tässä on nimenomaan se pointti aiheuttaako teko huomattavaa haittaa tekijänoikeuden haltijalle

puhemies

nyt täytyy sanoa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle että tässä liikutaan todella hyllyvällä suolla koska esimerkiksi ihan normaaleissa viihdeohjelmissa joissa poliitikot vierailevat on myös ikään kuin poliittista mainontaa tavallaan koska retoriikka voi olla sitä

täällä on puhuttu tästä merkittävästä haitasta ja ei se työnantaja voi ihan miten vaan aloittaa tätä väärinkäytösten tutkimista